miten hallitus pystyy tukemaan tätä kehitystä

puhemies

kuten kuultiin halli tusohjelmaneuvotteluissa sovittiin poliisille myös tälle kaudelle kasvavia säästövaatimuksia

kun ministeriön terrorisminvastainen strategia esiteltiin ja muun muassa allekirjoittanut teki asiasta aloitteen niin tämä uusi toiminto sai osakseen melko suurta kritiikkiä ja vähättelyäkin muun muassa tässä salissa

ei liene salaisuus että tämä erityisen vaativan sairaanhoidon järjestämismalli on se minkä kanssa vielä hallituksen piirissä tehdään töitä

arvoisa herra puhemies

nyt toivon että ruotsin järkyttävä tapahtuma viime viikonlopulta on saanut kaikki ymmärtämään että suomi ei todellakaan ole lintukoto tai syrjässä kansainvälisen terrorismin uhalta

tavoitteena on tietenkin että löytyy toimiva kattava ja laadukas malli koko suomeen jossa nämä tärkeimmät vaativan erikoissairaanhoidon palvelut ovat saatavilla

mehän tiedämme millä tavalla vuosikymmenten aikana ovat lähipalvelut kyläkouluista alkaen hävinneet syrjäisimmästä suomesta ja tällä ratkaisulla haetaan sitä että pystytään kohtuullisella tavalla järjestämään laadukkaat palvelut haja asutusalueella

kysyisinkin ministeriltä

olen toiminut oman maakuntani liitossa ja huomannut sen että hyvin usein ollaan tilanteessa jossa varsinkin pienemmät kunnat protestoivat sitä että heillä ei ole riittävästi päätäntävaltaa ja tämä sama näkyy myöskin sairaanhoitopiireissä

muun muassa tasavallan presidentti toi esiin huolensa ja hän käytti termiä että kysymys ei ole siitä jos tapahtuu vaan milloin tapahtuu

eikö ole tarpeeksi nähty sitä kuinka tärkeää ennalta ehkäisevää työtä se on jotta pystymme karsimaan rikollista ainesta jo ennen kuin se suomenmaahan hakeutuu tai pääsee

toinen puoli on se että kaupunkiseuduilla meillä on suurin potentiaali aivan kuten edustaja kalmari taisi sanoa saada uutta tehoa tuottavuutta

miten te näette tämän turvallisuustilanteen

missään ei sanota että se keskuskaupunki olisi se malliesimerkki päinvastoin monesti niistä ympäryskunnista voi löytyä se paras esimerkki miten joku asia hoidetaan

kun me olemme miettineet miten tähän voidaan vastata niin meidän vastauksemme on se että tehdään vahvempia peruskuntia jotka pystyvät säilyttämään niitä palveluita siellä paikallisesti jotka saavat itse päättää suunnata resurssinsa ja rahansa tarkoituksenmukaisella tavalla näiden peruspalveluiden perusterveydenhoitopalveluiden järjestämiseen

eli pelkään että päätäntävalta karkaa näiltä pieniltä kunnilta

tässä asiassa suomella on oikeus kansalliseen metsäpolitiikkaan ja meidän täytyy hyvin tarkkaan katsoa läpi eun tasolla tehtävä päätöksenteko liittyy se sitten ilmastonsuojeluun tai metsienkäyttöön ja valvoa suomalaisten etua jotta voimme hyödyntää meidän metsiä ja samalla pitää huolta metsien kestävästä käytöstä

arvoisa puhemies

urpilainen ehti lähteä

toinen perustavaa laatua oleva ongelma sdpn budjettivastalauseessa on se että se perustuu tiettyihin asioihin

sen lisäksi te olette arvioineet verotuottoja huomattavasti ylemmäs ja kolmanneksi vielä keksineet uusia veroja joita ei ole vielä toistaiseksi olemassa

tässä teidän pelastusrenkaassanne on reikä ja se ei kauan kelluta n

arvoisa puhemies

tosiaan sitä mallia käydään katsomassa ja minusta se on hieman surkuhupaisaakin että kreikassa jossa asia on kaikkein huonoimmalla jamalla he ovat tätä omaa keskustaan pystyttäneet jo vuosikausia

sen jälkeen lähetetään ihmiset turvapaikkakäsittelyyn vastaanottokeskuksiin joita yritetään perustaa niin kovaa tahtia kuin mahdollista

siksi pöydällä on valmistelussa myöskin tämä pakottava lainsäädäntö mutta todella toivon että sitä ei tarvitsisi harkita ja siitä ei ole hallituksen piirissä vielä keskusteltu

me seuraamme koko ajan tilannetta ja hallitus lisää määrärahoja on kyse sitten vastaanoton kuluista tai kotouttamisesta sitten temin puolella aikanaan

ja vaikka asia kuuluu ministeri lindströmille niin muutama sana silti

arvoisa herra puhemies

voisin kuitenkin itse aloittaa siitä että on maalaisjärjellä ajateltuna kovin vaikea ymmärtää sitä että euroopan unionin jäseneksi hyväksytystä valtiosta haetaan euroopan unionin toisesta valtiosta turvapaikkaa

ymmärrän kun olen asiaan perehtynyt että suomen linja on nyt se että näin kuitenkin mennään eteenpäin mutta pyritään purkamaan näitä vetovoimatekijöitä jotka euroopan unionin sisällä ajavat tämän tyyppiseen käyttäytymiseen

mutta myöskin meidän pitää samalla toimia erittäin aktiivisesti eri euroopan unionin foorumeilla jotta nämä syyt euroopan unionin sisäisiin turvapaikanhakuihin saataisiin vähenemään

tämä liikkuvan poliisin osuus

meillä kyllä raportit ovat olleet erikaltaisia kuin mihin edustaja kymäläinen viittasi mutta lupaan että käyn tämän asian läpi ja varmistan että asiat ovat menossa oikeaan suuntaan

silloin meidän pitää pystyä puuttumaan niihin asioihin joiden takia euroopan unionin sisällä joissakin maissa olosuhteet ovat syystä tai toisesta sellaiset että maasta halutaan hakeutua muualle tai mikä pahempaa mikäli turvapaikan edellytykset täyttyvät kun elinolosuhteet ovat turvattomat jolloin sieltä on pakko lähteä turvaa todellakin toisesta eu maasta hakemaan

mutta selvää on se että kun me joudumme nyt niin paljon poliisin resursseja suuntaamaan tähän turvapaikkatilanteeseen ja turvaamaan vastaanottokeskuspaikkakunnilla ihmisten turvallisuudentunnetta niin se on pois jostain se on ihan faktaa ja me pyrimme tätä resurssia katsomaan ja suuntaamaan oikeisiin paikkoihin

asemia ei kiitos

mutta kaiken kaikkiaan euroopan unionin perusluonne huomioon ottaen tämän asian parissa meidän on tehtävä rajusti töitä jotta euroopan unionin sisäinen turvapaikkahaku saataisiin loppumaan

pyörillä kulkevia liikkuvia poliisiyksiköitä liikkumaan ja nopeasti toimimaan se on paljon järkevämpää varojen käyttöä kuin seiniin rahojen kiinni pistäminen

nopeutetaan prosessia ja toivottavasti osaltaan jälleen kerran karsitaan niitä niin sanottuja vetovoimatekijöitä jolloin ehkä perusteettomia turvapaikkahakemuksia saataisiin vähenemään

edellisistä esityksistä ja jo toimeenpannuista toimenpiteistä voisi mainita toimeentulotuen leikkaukset joilla lähestyttiin tai mentiin samalle tasolle naapurimaidemme ja euroopan unionin muiden maiden kanssa

parhaillaan eduskunnassa on käsittelyssä perheenyhdistämiseen liittyvää lainsäädäntöä jolla edelleen suomalaista lainsäädäntöä yhdenmukaistetaan muihin euroopan unionin maihin ja ennen kaikkea naapurimaihimme

tietenkään itseisarvo ei ole se että itä täyttämään joka osaa tai nämä jonot saataisiin vain mahdollisimman lyhyeksi

tietenkin sitä kautta on että turvattomuus maailmalla yleisesti pitäisi saada pienemmäksi mutta itseisarvo meillä on se että nämä turhat turvapaikkahakemukset saadaan sieltä jonoista pois

koska mitä vähemmän meillä on väärin perustein meiltä turvapaikkaa hakevia sitä paremmin me voimme auttaa niitä jotka todella tarvitsevat turvapaikan ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan suojaa

meidän ei pidä tehdä omaehtoisesti yhtään enempää uutta lainsäädäntöä kuin mitä meidän yhteisen maatalouspolitiikan tai ympäristöpolitiikan kautta on ihan pakko

arvoisa puhemies

voisin lyhyesti todeta joitakin yleisiä periaatteita maahanmuuttopolitiikasta koska sitä on laajasti täällä tänäänkin käsitelty ja kokoomuksenkin kantoja kysytty

on tehty yksi raportti

ensinnäkin mielestäni meidän on koko ajan muistettava se että meillä on laaja humanitäärinen humaani vastuu niin globaalisti kuin tietysti euroopankin tasolla ja siksi kuten täällä esimerkiksi ed

zyskowiczin puheenvuorosta ilmi kävi meidän on jatkossakin hoidettava oma osamme kansainvälisestä pakolaiskiintiöstä ja autettava maailmalla pakolaisleireissä asuvia ihmisiä

no en nyt ihan sillä perusteella sielläkin eläimet voivat hyvin mutta muuten tiedän ja uskon että suomalaiset pitävät on se sitten parsinavetta tai nykyaikainen uudempi navetta eläimistä hyvää huolta

arvoisa herra puhemies

eli perusopetuksen lisäresurssit ja yhteiskuntatakuu nuorille ovat erinomaisia asioita ja ne ovat nimenomaan lisärahaa sillä hetkellä jolloin leikataan ja joudutaan leikkaamaan eri puolilta yhteiskuntaa

tänä päivänä tuntuu ehkä vähän vaikealta hahmottaa sitä miksi meidän pitäisi edistää työperäistä maahanmuuttoa kun maassa työttömyys edelleen kasvaa ja maa on edelleenkin taantumassa mutta meidän tulee muistaa se että meidän vaikea huoltosuhteemme on edelleen olemassa oleva ongelma

presidentti niinistö teki erinomaisen avauksen jossa hän halusi laajentaa nuorten syrjäytymisen vastaista työtä myöskin kansalaisyhteiskunnan puolelle ja lähimmäisen vastuuseen

meillä on suuret suuryritykset jotka tällä hetkellä metsä groupin stora enson ja upmn puitteissa ovat suunnittelemassa ja käynnistämissä miljardiluokan investointeja

olen ymmärtänyt että te olette kokenut tämän asian jotenkin eri tavalla joten teillä olisi mahdollisuus nyt kertoa miten te näette asian

se on sitä biotaloutta mihin niitä työpaikkoja syntyy ja kun se puu pitää kerätä metsästä niin tarvitaan metsäkoneenkuljettajia tarvitaan logistiikkaketjuun väkeä

me tulemme tarvitsemaan työvoimaa suomessa ja mielestäni meidän tulee myöskin avosylin ottaa vastaan niitä ihmisiä jotka todella suomeen töihin haluavat tulla ja jos meillä tekemätöntä työtä maasta löytyy nyt ja tulevaisuudessa sitä myöskin tarjota muualta tuleville ja muistaa samalla että sadattuhannet suomalaiset ovat lähteneet maailmalle aikanaan yhdysvaltoihin tai sitten myöhemmin sotien jälkeen ruotsiin tekemään töitä

ja kun se puu ja se biomassa joka sieltä metsästä tuodaan kehitetään nykyaikaisella tekniikalla siinä biotehtaassa tai siellä pienessä pk yrityksessä joksikin tuotteeksi niin sinne syntyvät ne työpaikat

se mistä meidän pitää huolehtia on tietenkin se että se alempi tieverkko on sellaisessa kunnossa että se kestää nämä tulevaisuuden haasteet ja sen tähden on tärkeää että muun muassa liikenneministeriössä tehdään nyt tällä hetkellä töitä näitten asioiden eteen

eivät he ole kovin pahoja ihmisiä niissä maissa olleet vaan välttämättömiä noiden maiden kasvun ja hyvinvoinnin kannalta silloin niissä töissä ja niissä tehtävissä joita he ovat tehneet

meillä on ministeriössä työryhmä joka valmistelee metsätilojen sukupolvenvaihdosratkaisuja ja on aivan selvää että veroratkaisut ovat niitä oleellisia ja niistä ratkaisuista pitää pystyä kiihkottomasti suomessa keskustelemaan mutta tässä pitää päästä eteenpäin

sitä puuta riittää mutta meidän pitää huolehtia siitä että sitä riittää teollisuuden energiateollisuuden ja muiden yrittäjien tarpeisiin ja vielä niin että se lähtee liikkeelle eli metsänomistajakin on tyytyväinen

olin todella tyytyväinen maanantain neuvoston kokouksessa siihen että komissaari hogan oli tarttunut uuden komission yleiseen ohjelmaan siitä että byrokratiaa puretaan ja oli konkreettisesti lähdetty liikkeelle nyt niin että siellä pöydällä oli käynnissä olevia eu lainsäädäntöhankkeita joihin liittyen yksi komission varapuheenjohtajista joka vastaa tästä byrokratian karsinnasta oli antanut komissaarille tehtävän että näistä osa pois

itse kannatin spontaanisti sitä että esimerkiksi uudella luomuasetukselle ei ole nyt tarvetta koska se pohja näyttää tällä hetkellä siltä että se päinvastoin estää luomutuotannon kehittymisen suomessa eikä suinkaan edistä luomutuotantoa

tai byrokratian karsintaa oli se että ympäristönsuojelulain yhteydessä pystyttiin yhdessä ympäristöministeriön kanssa löytämään ratkaisu jossa eläinkohtaiset vaatimukset näille eläintiloille ympäristöluvitukseen nousivat

en voi kuin yhtyä niihin pettyneisiin puheenvuoroihin siitä että keskustan eduskuntaryhmä ja perussuomalaiset ovat lähettäneet viestin että mitään ei tarvitse nyt tehdä

me teemme töitä kiinaan tällä hetkellä afrikkaan singaporeen euroopan markkinoille eli kyllä tässä ollaan tosi laajalla sektorilla liikkeellä

sikatalous

te olette valmiit alistamaan sen nyt sille että te haluatte tehdä tästä vaaliaseen

te olette tekemässä vaaliaseen tästä vastustuksesta ja täysin keinoja kaihtamatta päätätte pistää sen seis

antakaa vastuullisten kuntapäättäjien nyt tämän lain pohjalta tehdä selvitykset ja päättää omissa valtuustoissaan ja päättää itse siitä millaisen kunnan he haluavat seudulleen jatkossa rakentaa

ja tämä oli kuitenkin ensimmäinen kerta eun historiassa että se kohdennettiin jollekin maalle ja joillekin tuottajille ja se tuli suomelle ja baltialle

me saimme sen päätöksen sieltä ja väitän että se tuli viimeisellä hetkellä koska tämä kriisi ei ole nyt vain suomessa ja baltiassa vaan se alkaa nyt eskaloitumaan muualle euroopan sisämarkkinan kautta

eli kun suomen valtio lähtee mukaan telakoidensa tukemiseen ja telakkateollisuuden tukemiseen niin itse näen sen niin että tämä tuki kohdistuu paitsi tietenkin tälle isolle telakalle mutta myös näille yli tuhannelle suomalaiselle pk yritykselle ja sitä kautta hyvin voimakkaasti suomalaisten työllistämiseen

siinä esimerkiksi tämä sikatalous on nyt jo pöydällä että katsotaan löytyykö sellaisia komissiotoimenpiteitä jotka voisivat myös suomalaista sikataloutta tukea

tulee huomata tämän keskustelun yhteydessä että tämä kaasuputkihanke ei ole suinkaan pelkästään venäläinen hanke vaan se on venäläis saksalaisen yhtiön hanke

sitä kautta se on saksalle hyvin merkittävä sitä kautta myöskin tietenkin euroopalle ja suurelle asukasmäärälle eurooppalaisia

täytyy nähdä tämän edistävä vaikutus eurooppalaisen turvallisuuden osalta se on tärkeä kumppanuushanke ja yhteistyöhanke siis venäjän ja euroopan välillä

samaan aikaan useat valtiot ovat lähteneet voimakkaasti tukemaan omaa telakkateollisuuttaan ja tämä tekee tietenkin suomalaisten telakoiden kilpailun kansainvälisillä markkinoilla entistä vaikeammaksi

saksa ei ole ukraina yhteistyökumppanina joten sitä kautta uskon siihen että tämä hanke etenee ja toimii aikanaan hyvässä hengessä on korkeammalla

mitä sitten tulee tähän itse hankkeeseen ja suomen suhtautumiseen siihen niin hallitus on todennut sen todella että tämä ei ole turvallisuuskysymys mutta samaan aikaan pääministeri ja hallitus ovat sanoneet että erilaisia asioita ei pidä koplata yhteen